eufor operaatio on toistaiseksi laajin ja myöskin monikansallisin afrikassa toteutettu operaatio

mielestäni euroopan unioni on tässä operaatiossa onnistunut kohtuullisen hyvin

tämän eufor mandaatin osalta on syytä todeta se että eufor huolehtii ainoastaan pakolaisleirien ulkoisesta turvallisuudesta

leirien sisäinen järjestys kuuluu tsadin viranomaisille ja tässä mielessä tsadin poliisivoimien kouluttamisessa on todellakin paljon tehtävää

mielestäni eufor on ollut tärkeä operaatio eulle myös siinä mielessä että tämän operaation myötä eu maat ovat kyenneet luomaan toimivan johtamisjärjestelmän ja yhteisen joukkokokonaisuuden joka kykenee toimimaan vaativissa olosuhteissa tukeutumatta naton voimavaroihin

on tiedossa ja tämän ministerikin totesi että olosuhteet ovat todella vaikeita säätä sävyttävät kuumuus ja kesäkuusta syyskuuhun kestävä sadekausi etäisyydet ovat pitkät ja se vähäinen tiestö mikä on olemassa on erittäin kurjassa kunnossa rautatietä ei ole

mitä vielä tulee turvallisuustilanteeseen niin tämä on todellakin turvallisuusmielessä erittäin vaativa operaatio ja täytyy sanoa että ministeri ei tässä avauspuheenvuorossaan esittänyt minkäänlaista analyysiä tästä turvallisuustilanteesta

arvoisa puhemies

tällä hetkellä euroopassa ja laajemminkin etsitään keinoja talouden vakauttamiseksi ja rahoituskriisien estämiseksi

saarisen kanssa niistä ongelmista ja uhkista joita tähän rahoitusvakausvälineeseen liittyy

kun mietitään rahoitusmarkkinoidemme vakauttamista ja rahoitusmarkkinoiden vakauttamista laajemminkin euroopassa maailmassa niin rahoitusmarkkinavero olisi epäilemättä keino jolla kyettäisiin hillitsemään spekulointia

tämä rahoitusmarkkinavero mahdollistaisi myös huomattavien summien keräämisen rahoituskriisien kustannusten maksamiseen jopa valtioiden velkojen lyhentämiseen

kansainvälisen valuuttarahaston tuoreen arvion mukaan suomen talousnäkymät ovat epävarmat

suomi on epäilemättä menettänyt viime aikoina kilpailukykyään

valitettavasti tilanne on se että hallitus on seurannut hyvin passiivisesti sivusta tätä heik kenevää talouskehitystämme

sdpn eduskuntaryhmän mielestä turvallisuus ja puolustuspoliittisen yhteistyön tiivistäminen on laajan turvallisuuden näkökulmasta myös suomen etu

vahva panostaminen siviilikriisinhallintaan onkin välttämätöntä sillä kriisien pysyvät ratkaisut eivät koskaan ole sotilaallisia

euroopan unionin sotilaallista kriisinhallintakykyä on edelleen vahvistettava

euroopan unionin kyky toimia sotilaallisesti itsenäisesti vaativissa olosuhteissa on jo testattu monissa kriisinhallintaoperaatioissa muun muassa tsadissa

mikäli euroopan unioni jatkossa aikoo kehittyä kriisinhallinnan strategiseksi toimijaksi niin se edellyttää kriisinhallintaoperaatioiden pitkäjänteistä suunnittelua ja prioriteettien asettamista

vaikka euroopan unioni turvallisuusstrategiassaan on sitoutunut lisäämään tukea yklle lyhytaikaisissa kriisitilanteissa niin valitettavana ilmiönä on ollut eu maiden kasvava haluttomuus osallistua yk johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin

nopealla väliintulolla voidaan estää julmuuksien pahimmillaan kansanmurhien suorittaminen ja kriisien kärjistyminen sekä voidaan torjua vakavia humanitaarisia seurauksia

taisteluosastojen myötä euroopan unionilla on toiminnallinen kyky puuttua myös sellaisiin kriiseihin ja katastrofeihin joiden kehittymistä ei voi ennakoida

euroopan unionin taisteluosastojen perustamisella ei ole laajennettu unionin kriisinhallintatehtäviä vaan on luotu edellytykset nopean toiminnan käynnistämiseen unionin päätöksenteon jälkeen

taisteluosastojen tehtäviksi kaavailtiin aikanaan niin sanottuja petersbergin tehtäviä eli humanitaarisia toimia ja väestön evakuointia rauhanturvatehtäviä ja taistelutehtäviä kriisinhallinnassa mukaan luettuina rauhanpalauttamistoimet

pelkona onkin ollut että jäsenmaiden mielenkiinto taisteluosastokonseptia kohtaan hiipuu mikäli valmiusvuorossa olevia osastoja ei lähetetä operaatioihin

ei ole kuitenkaan syytä lähteä hakemaan kokemuksia sellaisista tehtävistä jotka eivät taisteluosastoille luontevasti istu

arvoisa puhemies

suomen turvallisuuspolitiikan linjan mukaista on vastuun kantaminen kansainvälisestä turvallisuudesta

maantieteellisesti kaukaiset konfliktit poliittisesti epävakaat alueet terrori iskut ja ympäristökatastrofit voivat vaikuttaa myös suomen tilanteeseen

sdpn eduskuntaryhmä katsoo että suomen merkittävä panos jatkaa perinnettämme rauhanturvaamisen ammattilaisena ja sitoutumisemme kuvastaa tukeamme euroopan unionin yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiselle

käytännön toimissa on huolehdittava taisteluosastoissa toimivien sotilaidemme omasuojasta ja laadukkaasta varustuksesta ja on syytä todeta että mikäli taisteluosastoihin koulutettuja ei valmiusvuoron aikana lähetetä operaatioon niin heitä voidaan myöhemmin käyttää muihin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin joten koulutus ja harjoittelu eivät mene hukkaan

arvoisa puhemies

sotilaallisen kriisinhallinnan ohella on tärkeää että suomi jatkaa siviilikriisinhallinnan kehittämistä ja vahvistaa kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuutta tiivistämällä kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan välistä yhteistyötä

arvoisa puhemies

lähtökohtana tulee olla että kaikkia kasvihuonepäästöjä vähennetään ilmastonmuutoksen torjumiseksi myöskin lentoliikenteen

lentoliikenteen päästöt ovat tänään merkittäviä

sitä voi konkretisoida muun muassa siten että yhden hengen menopaluu lento lontoosta new yorkiin aiheuttaa lähes yhtä suuret päästöt kuin eurooppalaisen keskivertoperheen asunnon lämmitys vuodessa

lentoliikenteen hiilidioksidi ja muita päästöjä voidaan verrata myös siihen päästöjen määrään mikä kuuluu nykyiseen eun päästökauppaan

uskon että talouden elpymisen myötä tämä kasvuennuste lienee kutakuinkin kohdallaan

vain vahvat kunnat pystyvät takaamaan kuntalaisilleen riittävät ja laadukkaat palvelut

uskon että nykyiselle polttoaineelle ei ainakaan lähitulevaisuudessa ole nähtävissä vaihtoehtoja mutta energiatehokkuutta voidaan lisätä monella muulla tavalla

niinpä kaikki sellaiset toimenpiteet joilla kyetään parantamaan kuntarakennetta ovat perusteltuja ja tarpeen

näitä keinoja ovat muun muassa lennonjohtomenetelmien ja lentoreittien kehittäminen siten että lentoliikenne sujuu mahdollisimman joustavasti

valmisteluun tuli suuri määrä kuntaliitoksia ja mikä parasta monet näistä olivat tällaisia monikuntaliitoksia

suomessa kotimaan lennoilla käytetään paljon potkuriturbiinikoneita jotka ovat huomattavasti energiatehokkaampia kuin suihkukoneet

nyt tarvitaan kuitenkin taloudellisia ohjauskeinoja ja tässä mielessä lentoliikenteen sisällyttäminen euroopan unionin päästökauppajärjestelmään on hyvä ja perusteltu keino

eli tältä osin paras hanke onnistui ihan hyvin mutta ei tämä kunta ja palvelurakenne ole vielä läheskään valmis ja jotenkin minulle on jäänyt se vaikutelma että tämän hallituksen aikana tästä paras hankkeesta on veto loppunut vauhti hiipunut

minulla on kyllä se käsitys että välttämättä nämä nyt esillä olevat kuntajakolain muutosesityksetkään eivät tule vauhdittamaan kuntarakenteen muutosta siitäkään huolimatta että tämä lakiesitys sisältää erittäin monia hyviä ja perusteltuja parannuksia

nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön lentoliikenteen päästökauppadirektiivi missä erityisen hyvä asia on mielestäni se että direktiiviä sovelletaan paitsi euroopan unionin sisäisiin myös euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin lentoihin

mielestäni lainsäädäntöä pitääkin tehdä ajassa ja jos nyt voimassa olevassa laissa on ollut tulkintaerimielisyyksiä tulkintaongelmia niin on hyvä että ne nyt tällä esityksellä korjataan niin kuin olen ymmärtänyt

mielestäni on tärkeää että koska lentoliikenne on globaalia toimintaa niin meidän pitää jatkossa pystyä sopimaan myös globaaleista pelisäännöistä lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi

peltonen totesi että tässä lakiesityksessä ei käsitellä sen paremmin henkilöstön asemaa kuin kuntien tai kuntaliitosten taloudellista tukemistakaan

arvoisa puhemies

eu maiden yhtiöihin kohdistuu päästökaupan vuoksi suurempi kustannusrasitus kuin eun ulkopuolisiin yhtiöihin joilla on päästökaupan ulkopuolista liikennettä

minun mielestäni se on kyllä ollut perusteltua ja luulenpa että ilman tätä irtisanomissuojaa monet kuntaliitokset olisivat jääneet toteutumatta

jo nyt kannattamattomien ja tuettujen reittien kannattavuus saattaa edelleen laskea jolloin niiden liikennöinti tulee mahdollisesti uudelleen

edustaja tiusanen on

jos näin on niin senkin ymmärrän koska eivät tällaiset kannustimet voi mitään ikuisiakaan olla ja niillä kunnilla todellakin jotka ovat halunneet käyttää näitä yhdistymisavustuksia on ollut siihen täysi mahdollisuus mutta tämmöinen kannustava kannustinelementti tulee jatkossa jäämään ilmeisesti pois

mitä tulee tähän lakiesitykseen niin minun mielestäni tässä on hyvänä tavoitteena se että kunnat pyritään muodostamaan työssäkäyntialueista tai vastaavista muista kokonaisuuksista

arvoisa puhemies

mielestäni tässä lakiesityksessä on äärettömän hyvää myös se että yhdistymissopimuksen ja yhdistymishallituksen roolia kuntaliitosprosessissa tullaan korostamaan vahvistamaan

yhdistymissopimus ja sitoutuminen yhdistymissopimukseen kaipaa todellakin täsmentämistä ja tätä tässä lakiesityksessä ehdotetaan

on myös ymmärrettävää että pohjolan voima ja fortum ovat ottaneet hyötyä alhaisina siirtohintoina ja vähemmän osinkoina mutta tämä on tietysti merkinnyt sitä että valtio on saanut myös hyvin vähän osinkoja omistajana

nyt kun mietitään tätä arvonmuodostusta niin tässä on tietysti se ongelma että ei minulla ole ainakaan mitään käsitystä siitä millaisille laskelmille millaisille parametreille tämä regulatorinen enimmäistuotto perustuu

arvoisa puhemies

metsäklusterilla on maassamme erittäin suuri merkitys sekä työllisyyteen että talouteen

tällöin on kyse energiaverotuksesta energian saatavuudesta puukaupan toimivuudesta kuljetuskustannuksista ja osaamisen säilyttämisestä suomessa

haluaisin kysyä teiltä arvoisa pääministeri

arvoisa puhemies

filatovin esittelemistä hyvistä lakialoitteista haluan sanoa muutaman sanan liittyen windfall voittojen verottamiseen jolla on suuri fiskaalinen vaikutus ja joka myös oikeudenmukaisuusnäkökulmasta on perusteltu

taustalla on päästökauppa ja sen merkittävä vaikutus sähkön hintaan mikä syystäkin on nostanut keskustelua näitten voittojen verottamisesta

tämä oli silloin uusi merkittävä avaus ja näen että tämä lakialoite on jatkoa tämän asian eteenpäin viemiseksi

ministerit pekkarinen ja lehtomäki erityisesti ovat varsin myönteisin sanankääntein luonnehtineet tätä veroa ja ehkä jonkinlaista lämpenemistä on havaittavissa myöskin kokoomuksen eduskuntaryhmässä

perusvaihtoehdot puuttua windfall voittoihin on rahastointi tai sitten verotukselliset keinot

näitä verotuksellisiakin mahdollisuuksia voisivat olla välitön voittovero kiinteistövero tuotantoperusteinen vero tai sitten tehoperusteinen vero

haluan myöskin korostaa että windfall verossa on kysymys ainoastaan ylivoittojen verotuksesta ei suinkaan voittojen verotuksesta yleensä

näin ollen esimerkiksi vesivoimalaitosten kannattavuus olisi saman tasoista mitä se oli ennen päästökauppaa

arvoisa puhemies

ei riitä ministeri että te pitkällä aikavälillä tarkastelette tätä tilannetta kun ongelmat kaatuvat syliin

ettekö te ministeri ole huolissanne rajavartiolaitoksemme ja rajaturvallisuutemme tilasta ja miten te pystytte takaamaan laadukkaan operatiivisen toiminnan jos henkilöstöä edelleenkin vähennetään

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä valiokunnan näkemyksiin niin tilinpäätöskertomuksen antamisen aikaistamisesta erityisteemojen hyödynnettävyyden parantamisesta kuin eduskunnan valtionta loudesta saaman kuvan parantamisestakin

esille nostetut teemat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia

muun muassa valtion omistajaohjaus tuottavuusohjelma euroopan unionin rakennerahastot ja valtion tietohallinnon vaikuttavuus ovat perusteellisen käsittelyn ansaitsevia asiakokonaisuuksia

erityisesti minua miellyttää se että tarkastusvaliokunta on käynnistänyt tutkimuksen harmaasta taloudesta

tarkkoja tietoja on vaikea saada mutta uskon että niin ongelman mittaluokkaa laajuutta kuin painopisteitäkin on mahdollista tällaisella tutkimuksella selvittää

mielestäni tämä tutkimus on tärkeää siksikin että käsittääkseni edellinen systemaattinen tutkimus harmaan talouden ja veronkierron mittaluokasta on tehty viime vuosikymmenellä

harmaa talous on todellakin asia johon pitää päästä pureutumaan nykyistä paremmin niin kansallisesti kuin kansainväliselläkin yhteistyöllä

meillä aikanaan hyvä edistysaskel oli verottajan poliisin elinkeinoviranomaisten ja tullin välisen viranomaisyhteistyön tehostaminen perustamalla yhteistyöelin virke

sen puitteissa kehitellyt uudet tietokannat ja viranomaisten parantunut mahdollisuus tietojenvaihtoon antoivat mahdollisuuksia puuttua talousrikostapahtumiin aikaisempaa tehokkaammin

tarvittaessa pitäisi olla myös mahdollisuus irrottaa joku pienempi moduuli taisteluosastosta tiettyä tehtävää varten jos taisteluosasto tähän tehtävään on liian suuri

zyskowiczkin viittasi

lainsäädäntö riittävät resurssit tutkintaan ja verovalvontaan kuin myös syyttäjille saumaton viranomaisyhteistyö tiivis yhteistyö elinkeinoelämän järjestöjen kanssa ne ovat asioita joiden on oltava kunnossa jotta tähän harmaaseen talouteen pystytään pureutumaan

miten te analysoitte ministeri stubb tätä asiaa miksi tässä edetään niin kovin hitaasti ja miksi tässä ei saada aikaan uusia avauksia

harmaan talouden torjunnassa erityisesti veroparatiisien avaamisessa kansainvälinen yhteistyö on kuitenkin aivan välttämätöntä saumaton tiedonvaihto eri maiden viranomaisten kesken

euroopan unioni on tässä hyvä toimija ja euroopan unionin toimesta onkin valmisteltu useita direktiivejä säästödirektiivi ja rahanpesudirektiivi muun muassa joilla on pyritty tervehdyttämään tilannetta

arvoisa puhemies

toivon todellakin että tämä tarkastusvaliokunnan käynnistämä harmaata taloutta koskeva tutkimus tuo uutta relevanttia tietoa tästä valtiontaloudenkin kannalta tärkeästä asiasta ja toivon että se tuo myöskin uusia työkaluja tämän ilmiön kitkemiseksi

eu direktiivin seurauksena sähkönsiirto ja tuotanto on eriytettävä mikä merkitsee sitä että fortum power and heat ja pohjolan voima oy joutuvat luopumaan omistuksistaan